kukaan meistä ei tee säästöjä mielellään mutta meille sosialidemokraateille hyvinvointivaltio on arvokas asia ja se mielestämme kuluu myös lapsillemme ja lapsenlapsillemme

alkuperäisessä esityksessä ehdotettiin toimikuntien vähentämistä ja tämä olisi tarkoittanut todennäköisesti esimerkiksi pohjois karjalan taidetoimikunnan lakkauttamista

sosiaali ja terveysvaliokunta jälleen kerran muistuttaa lausunnossaan että ensisijaisten etuuksien tason tulisi olla niin korkea että viimesijaiseen toimeentulotukeen ei olisi tarvetta kuin poikkeustapauksissa ja että tämänkaltaisen avun tarve olisi vain lyhytaikaista

yhteiset tutkinnon osat on koottu neljäksi laajemmaksi tutkinnon osaksi joissa kaikissa on myös eri osa alueita ja niissä on osa pakollisia ja osa valinnaisia

nämä neljä tutkinnon osaa ovat viestintä ja vuorovaikutusosaaminen matemaattis luonnontieteellinen osaaminen yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

siksi tämänkin uudistuksen toimivuutta ja vaikutuksia on seurattava ja arvioitava tarkkaan erityisesti tästä näkökulmasta

arvoisa puhemies

aivan kuten sivistysvaliokuntakin mietinnössään toteaa ensisijaisesti nuorille suunnattujen ammatillisten perustutkintojen tavoite on ammatillisen osaamisen lisäksi antaa opiskelijoille hyvät yhteiskunnassa ja työelämässä toimimisen sekä elinikäisen oppimisen valmiudet

tähän haasteeseen vastataan tässä lakimuutoksessa vahvistamalla yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen nimistä tutkinnon osaa

tämä on vastaus myös työnantajien viestiin siitä että ammatillisessa koulutuksessa valmistuneilla on nykyisin usein riittämättömät työelämätaidot ja työelämävalmiudet

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

olen kesän aikana kertonut useammalle työnantajalle näistä suunnitelluista lakimuutoksista ja saanut heiltä erittäin hyvää palautetta juuri näiden osioiden lisäämisestä opintoihin

avustuspäätösten siirtäminen valtioneuvoston yleisistunnolta sosiaali ja terveysministeriölle ja toisaalta eräiden teknisluontoisten ratkaisujen siirtäminen ministeriöstä raha automaattiyhdistykselle yksinkertaistavat päätöksentekoa

työelämätaitojen lisäksi nuoren on saatava myös riittävät kansalaistaidot joita ovat muun muassa vuorovaikutus ja yhteistyötaidot sekä osallistumiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarvittavat taidot

ja tämä onkin nyt mielenkiintoinen ero sairaanhoitopiirien välillä miten voi olla niin isoja eroja matkasynnytyksissä eri paikoissa suomea ja siksi näihin hoitoketjuihin kannattaakin kiinnittää erityisen paljon huomiota

sosiaali ja terveysvaliokunta pitääkin tärkeänä että avustusten kohdentaminen säilyy järjestölähtöisenä siten että avustuksilla saadaan aikaan myös uudenlaisia innovatiivisia toimintoja eikä pelkästään vakiinnuteta julkisen sektorin toimintoja täydentävää toimintaa

hyvä uudistus on mielestäni myös se että työkyvyn ylläpitämisestä yhdessä liikunnan ja terveystiedon kanssa on tulossa pakollinen osa alue

olin itse viime kaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja silloin vakuutuin päivystysasetuksen tarpeellisuudesta ja olen kyllä samaa mieltä edelleen

lakimuutoksella myös lisätään toimijoiden valvonnan kannalta tarpeellista tilintarkastusvelvoitetta

toivottavasti tällä muutoksella saadaan varmistettua nykyistä paremmin nuorten liikunnallisen elämäntavan säilyminen ja jopa lisääntyminen koko opiskelun ajan

jatkossa hakijan toiminnan laatu ja tuloksellisuus otetaan huomioon avustusta myönnettäessä

erityisesti pienten järjestöjen ja uusien toimijoiden kannalta on tärkeää etteivät nämä hakumenettelyt ja avustusten valvontaan liittyvät raportointitehtävät muodostu hallinnollisesti tai taloudellisesti niin raskaiksi että niukkojen resurssien takia ne jäävät kokonaan avustusten ulkopuolelle

tutkintoihin sisältyvä valinnaisuus tutkinnon osien suorittamismahdollisuudet sekä yhteisten tutkinnon osien uudistettu rakenne tukevat opintojen suorittamisen joustavuutta

joustavat opintopolut ja tutkintoihin sisältyvä valinnaisuus edistävät myös koulutuksellista tasa arvoa ja vähentävät tarpeetonta moninkertaista koulutusta

tutkinnon osiin perustuva tutkinnon rakenne on keskeinen asia myös opiskelumotivaation ja opintojen keskeyttämisen vähentämisen tavoitteen kannalta

sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa mietinnössään myös sitä että raha automaattiyhdistyksen rahapelitoiminnan tuotto on arpajaislain mukaan käytettävä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myöntämällä avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille

arvoisa puhemies

vakiintuneen käytännön mukaan avustusten saajia ovat sosiaali ja terveysalan järjestöt ja tästä periaatteesta tulee pitää jatkossakin tiukasti kiinni

yhteenvetona voin todeta että näillä lakimuutoksilla ammatillinen koulutus saadaan paremmin vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän nykytarpeita

arvoisa puhemies

lastensuojelussa lapsiin kohdistunut väkivalta on koko ajan lisääntyvä ongelma ja taustalla on usein valitettavasti päihteiden käyttö

mutta kuten edustaja lindtman totesi meidän olisi helpompi ja nopeampi tehdä näitä muutoksia ja korjata näitä menneisyyden virheitä jos meillä ei olisi sitä edellisen hallituksen jäljiltä jäänyttä isoa velkaa maksettavana

näissä päihteidenkäyttötilanteissa lapset ovat usein täysin heitteillä

vaikka tästä asiasta sisällöllisesti puhuttiinkin täällä jo pari viikkoa sitten niin haluan kuitenkin vielä kerrata miksi näitä muutoksia tehdään ja mitä nyt oikein tavoitellaan

kaikkihan me myönnämme että kuntarakenne ja sosiaali ja terveyspalvelurakenneuudistus on tehtävä

nykyisellä järjestelmällä emme voi jatkaa

toiseksi toimintoja on kehitettävä perustasopainotteisesti

tämä uudistus ei hävitä lähipalveluita

kaikkia palveluita ei voi tulevaisuudessa joka kylässä olla mutta tärkeimmät lähipalvelut voidaan tällä mallilla turvata niitä voidaan vaikka lisätä esimerkiksi palvelubussien ja telelääketieteen avulla

ammattilaiset ovat kaikki erilaisia mutta yleistäen tutkimustenkin perusteella voidaan todeta että suurempaan organisaatioon on helpompi saada ammattitaitoista henkilökuntaa

suuremmassa organisaatiossa työnkuvia voidaan laatia yksilöllisemmin ja työolosuhteetkin ovat usein inhimillisemmät kun työtovereita on enemmän

hyötynä vastuukuntamallissa esimerkiksi kuntayhtymämalliin verrattuna on se että sosiaali ja terveyspalveluja ei eriytetä kunnan muista palveluista kuten jo debatissa oli puhetta

kokemuksesta tiedän talouden seurannan olevan kunnan päätöksentekijöille kuntayhtymämallissa joskus hyvin hankalaa kun ei tiedä mistä tietyt kustannukset tarkalleen johtuvat

todellinen integraatio edellyttäisi että löytäisimme käsitteen jonka sisälle molemmat ilmiöt mahtuvat ilman tätä ja sanaa

arvoisa puhemies

kuten ministeri kiuru totesi tavoitteena oli että koulutukseen suunnatut säästöt olisi saatu osittain toteutettua järjestämisverkkoa tiivistämällä ja toimintoja tehostamalla ilman että esimerkiksi koulutuspaikkoja tarvitsisi karsia

aiemmin tehtyjen säästöpäätösten ja nyt esillä olevan rahoituslakiesityksen toimeenpano ilman järjestämisverkon järkeistämistä tarkoittaisi sitä että esimerkiksi toisen asteen aloituspaikkoja uhkaisi jopa usean tuhannen paikan karsinta

eri väestöryhmien väliset erot poliittiseen järjestelmään kiinnittymisessä ja poliittisessa osallistumisessa ovat viime vuosina jopa kasvaneet ja tämä on vakava haaste demokratialle

yhä useampi suomalainen kannattaa tupakoimattomuuden edistämistä ja työtä savuttoman ympäristön puolesta

toisaalta vaikka luottamus perinteistä päätöksentekoa kohtaan on heikentynyt ja kansalaisten osallistuminen politiikkaan vaali ja puolueareenoilla on vähentynyt kansalaisten kiinnostus vaikuttaa politiikkaan uudentyyppisillä tavoilla on kuitenkin lisääntynyt

nämä kaksi asiaa tai kaksi lakia liittyvät niin kiinteästi yhteen että järjestämisverkkolain kariutuminen tarkoittaa myöskin että rahoituslakia ei voida hyväksyä

lisäksi asunto osakeyhtiö voi kieltää tupakoinnin hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella kuten rakennusten ilma aukkojen läheisyydessä lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla

toimivassa demokratiassa keskeistä on se että kansalaiset voivat kokea omaavansa todellisia vaikuttamismahdollisuuksia ja siksi onkin tärkeä kehittää uudenlaisia kansalaisten osallistumis ja vaikuttamiskeinoja ja lisätä hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien sekä kansalaisten kesken

tässä lakiesityksessä ehdotetaan tupakkalakiin lisättäväksi pykälä jonka mukaan asunto osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntojen parvekkeilla tai vastaavissa tiloissa

toimiva demokratia edellyttää myös ymmärrettävää politiikan kieltä

arvoisa puhemies

mikäli naapurissa asuu runsaasti parvekkeella tupakoiva voi omalla parvekkeella oleminen tulla hankalaksi tai jopa mahdottomaksi etenkin astmaatikoille tai muita hengityselinten sairauksia sairastaville

on nimittäin mahdollista että uusien osallistumismuotojen käyttöönottaminen lisää entisestään kuilua politiikkaan aktiivisesti osallistuvien ja passiivisten kansalaisten välillä sekä ennen muuta hyvän poliittisen lukutaidon omaavien ja huonon poliittisen lukutaidon omaavien välillä

tupakoiva on kokenut oikeuksiinsa kuuluvan saada tehdä omalla parvekkeellaan mitä haluaa riippumatta naapureista ja heille mahdollisesti aiheutuvista haitoista

arvoisa puhemies

suomalaiset nuoret luottavat tutkimusten mukaan entistä vahvemmin poliittisiin instituutioihin ja ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta mutta varsinaiseen poliittiseen toimintaan osallistumisen kasvussa ei ole näkyvissä vastaavia merkkejä

monet keliakiapotilaat ovat seuranneet koko syksyn tätä keskustelua ja olen saanut viestiä että siellä ovat myös monet pahoittaneet mielensä tästä keskustelusta koska he ovat kokeneet että heidän sairauttaan ei ymmärretä eikä oteta vakavasti eli sitä sairautta jopa vähätellään

asian korjaamiseksi olisi tärkeää luoda sellaisia vaikuttamisen areenoita joilla nuoret voisivat aidosti kokea että heidän osallistumistaan arvostetaan ja että he voivat vaikuttaa omiin asioihinsa

asunto osakeyhtiö voi ryhtyä toimenpiteisiin poikkeuksellisen runsaan tupakoinnin aiheuttaessa kohtuutonta haittaa asukkaille ja terveydensuojelulain mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi

tähän kasvattaminen tulee aloittaa jo päiväkodissa ja alakouluissa

ja juuri tämmöiset kommentit että ei ihminen sitä pullaa tarvitse että ihminen tulee toimeen kyllä ilman pullaakin ovat äärettömän loukkaavia näitä ihmisiä kohtaan

nykyinen tupakkalaki ja terveydensuojelulaki eivät valitettavasti ole osoittautuneet riittäviksi keinoiksi vähentää parveketupakoinnin aiheuttamia haittoja

sekin on totta mitä edustaja salonen sanoo että kyllä tämä voi kaataa pienituloisen henkilön talouden jos tämä aikoo noudattaa tätä keliakiaruokavaliota etenkin kun ja jos monet näistä hallituksen säästötoimenpiteistä kohdistuvat sitten samoihin henkilöihin

erityisesti yläkoulu lukio ja ammatillinen oppilaitos on se opintojen vaihe jossa oppilaat pitäisi saada innostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta

korkein hallinto oikeus nimittäin kumosi kaksi helsingin ympäristölautakunnan päätöstä kieltää parveketupakointi joissa terveydensuojeluviranomaisten mukaan oli ollut selkeästi terveydellistä haittaa

tässä uudistuksessa alueelliset työsuojelupiirit lakkautettiin ja yhdistettiin osaksi uusina virastoina perustettuja aluehallintovirastoja

luentojen kuunteleminen ei näiden asioiden opetuksessa ole paras menetelmä

myös ministeriötason ja joillakin alueilla aluetason arviot uudistuksen vaikutuksista ja työsuojelun vastuualueen toimintaedellytyksistä poikkeavat huomattavasti toisistaan

näistä päätöksistä johtuen nyt ollaan tilanteessa ettei terveyshaittoja aiheuttavaan parveketupakointiin voida puuttua eikä sitä voida kieltää vaikka suurin osa talon asukkaista sitä haluaisi

osittain nämä käsityserot johtuvat ilmeisesti siitä että alueet ovat hyvin erilaisia valvottavien määrän ja maantieteellisen alueen laajuuden osalta ja tämä on aiheuttanut käytännön ongelmia

onko aluehallintovirastojen määrää ja erityisesti sitä aluejakoa tarkoitus arvioida jossain vaiheessa uudelleen esimerkiksi kuten edustaja myller kysyi itä suomessa huomioiden nämä uudet vaalipiirijaot ja jos niin millä aikataululla

laitos laitostaa ja muistisairautta sairastavasta kävelevästä henkilöstä tulee vuodeosastolla parissa kuukaudessa vuodepotilas olipa hoito miten laadukasta tahansa

henkilökohtaiset kontaktit ja nuorten asioista kiinnostuneena oleminen voisivat tehdä politiikasta ja poliitikoista enemmän kiinnostavia

muistisairautta sairastavalle henkilölle joka ei enää pärjää omassa kodissaan oikea asumis ja hoitopaikka on tehostettu palveluasuminen ryhmäkoti tai vastaava ja ne eivät ole laitospaikkoja

myös erilaisille kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisille liikkeille tulisi antaa mahdollisuus esitellä kouluissa nykyistä enemmän omaa toimintaansa

arvoisa puhemies

kuntouttava työtoiminta on tärkeä työväline silloin kun normaali työ ei vielä onnistu mutta se pitää kohdentaa heille jotka siitä todella hyötyvät

onkin väärin ohjata kuntouttavaan työtoimintaan ihmisiä jotka eivät siitä hyödy vain siksi että te toimiston palvelut eivät toimi

oikea toimenpide onkin kehittää te toimistojen palveluita palvelemaan paremmin vaikeasti työllistettäviä

tavoitteenahan tulee olla että ihmiset pääsevät tavalliseen työhön ja se tapahtuu te toimistojen kautta

koimme että asiaan oli pakko puuttua tämän rinnakkaisaloitteen muodossa vaikka kysymys onkin täytäntöönpanodirektiivin toimeenpanosta

hallituksen esitys runtelee kaltoin suomen maantiekuljetusalaa